ihan lyhyesti tässä vaiheessa

ministeri otti esille toimitilamenojen kasvun ja siihen liittyvät korjaavat toimenpiteet

minä en ainakaan voi senaatti kiinteistöjen kanssa tässä jonkin aikaa tapelleena muuta kuin ihmetellä mitä muuta ne korjaavat toimenpiteet voivat olla kuin poliisiasemien sulkemisia

toinen asia mikä tässä tulee väistämättä eteen on poliisin tehtävien karsiminen

arvoisa herra puhemies

ja onko myöskin otettu huomioon kun poliisilaki esitutkintalaki ja pakkokeinolaki uudistetaan että niissä otetaan myöskin huomioon poliisien määrän tarve kun nämä lakiesitykset tulevat voimaan

vähän samaa minä epäilen koskien tätä niin sanottua palikkatestiä mikä poliisin tehtäviin kuuluu että onko sillä niin iso merkitys että sitä kannattaa vielä tässä prosessissa pitää

edustaja rantakangas tähän jo viittasi omassa puheenvuorossaan ja minä olen hänen kanssaan aika lailla samaa mieltä että se enemmänkin on poliisin resurssien tuhlaamista kuin riittävää hyötyä antavaa

minä kysyn

oliko tarkoitus että tämä asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunta antaa lausunnon vai miten tämä puhemiesneuvoston esitys meni

tässä nimittäin edustaja savola teki esityksen että myös puolustusvaliokunta antaisi lausunnon ja minä kyllä kannatan tätä esitystä lämpimästi

arvoisa rouva puhemies

kansan valitsemana ehdokkaana ja edustajana mielestäni perussuomalaisten linja tässä on sitä vastuun kantamista

mitä tulee näihin vakuuksiin niin jos nämä vakuudet ovat niin hyvät kuin niiden nyt kerrotaan olevan niin miksei niitä vakuuksia sitten käytetä suoraan niitten lainanantajien pankkien suuntaan

sosialidemokraateille ihan vinkkinä että ilta sanomista ja hesarista ei välttämättä sitä kaikkein suurinta totuutta aina löydy

kun me seuraamme urheilulajia missä kilpailijoiden paremmuus ratkaistaan arvosteluperusteisesti kuten esimerkiksi taitoluistelua me olemme aika usein eri mieltä näitten kilpailujen tuomareitten näkemyksistä ja tämä on kuitenkin ihan hyväksyttävää niin urheilussa kuin viihteessäkin

mutta lainsäädännössä ei saa olla hyväksyttävää että laintulkinta perustuu kulloisenkin lainkäyttäjän omaan arvomaailmaan ja asenteisiin

tässä lainkohdassa johonka lakialoitteella haetaan järkevämpään suuntaan vieviä muutoksia on tilanne lainkäytön kohteena olevan kannalta täysin ennalta arvaamaton

arvoisa puhemies

minä en usko että me haluamme että lainsäätäjän viesti on se että liian suuren tulkinnan muodostavat sananvalinnat sanamuodot lakitasoisessa tekstissä aikaansaavat suurta epävarmuutta koko lainkäytön ketjussa niin tuomioistuimen tuomareissa syyttäjissä esitutkintaviranomaisissa kuin ennen kaikkea kansalaisessa joka lainkuuliaisuutta tavoitellakseen saattaa joutua epäilynalaiseksi kaikesta huolimatta

tilauksia ei riitä

tällä hetkellä kuljetusyrittäjät tekevät jo tappiolla taikka nollatuloksella töitänsä mikä ajaa jatkuvasti kuljetuksia ulkomaisille yrityksille ja lisää myöskin harmaata taloutta sekä laitonta kabotaasiliikennettä suomessa

näiltä osin edustaja halla ahon esittämät muutokset ovat askel oikeaan suuntaan ja tämä pätee arvoisa herra puhemies myös päiväjärjestyksen seuraavaan kohtaan

mitä hallitus aikoo tehdä säilyttääkseen nämäkin työpaikat ja verotulot suomessa

tapahtukoon se arvolleen ansaitsemallaan paikalla

on katsottu että osakeyhtiölaki estää toimittamasta yhtiön taloudellisesta tilanteesta tietoa esimerkiksi kuntien tarkastuslautakunnille

kunnanhallituksen oikeus tietojen saantiin on kyseisessä pykälässä ilmaistu jossain määrin rajoittavasti nimittäin sanoilla kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot

lainkohdasta ei liioin selvästi ilmene kumpi taho kunnanhallitus vai tytäryhteisö erimielisyyden ilmetessä ratkaisee mitkä tiedot ovat kyseisiä tarvittavia tietoja ja mitkä eivät

käytännössä on esiintynyt epätietoisuutta esimerkiksi siitä onko kunnanhallituksella oikeus saada kunnan tytäryhtiöltä kaikki yhtiön palkattujen johtohenkilöiden palkkaustiedot mahdollisine bonus eläke ynnä muuta

kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta koostuvat kuntavaalitulokseen perustuvalla tavalla demokraattisesti valituista luottamushenkilöistä ja niillä on kunnan asioiden hoidossa ja hoidon kontrolloinnissa keskeinen asema

ensinnäkin on syytä uuden säännöksen myötä nostaa tarkastuslautakunta sellaiseksi elimeksi jolla on tiedonsaantioikeus myös tytäryhteisöjen osalta ja vieläpä samassa laajuudessa kuin kunnanhallituksella

toiseksi on kummankin elimen osalta syytä säätää tiedonsaantioikeus sillä tavoin laajaksi että kysyvä instanssi siis kunnanhallitus tai tarkastuslautakunta määrää mitä tietoja ja missä laajuudessa on annettava ja tiedot on annettava viipymättä

arvoisa herra puhemies

lakialoitteen tarkoitus on tehdä näiden kuntakonserniin kuuluvien osakeyhtiöiden hallinnointia läpinäkyvämmäksi ja poistaa tällä tavoin tilaisuuksia piilokorruptioon

niiden osalta tullaan edelleen toimeen sillä nykyisellä lainsäädännöllä joka sääntelee liike ja yrityssalaisuuksien suojaa sekä muuta tietosuojaa

on kuitenkin syytä todeta että kuntakonserniin kuuluvan tytäryhteisön johdon palkka palkkaus ja muut etuusjärjestelyt eivät ole liike tai yrityssalaisuus jollainen pitäisi kuntalaiset

keskustelu on tosin asia lähetetään hallintovaliokuntaan

pöydällepanoa varten esitellään päiväystyksen kymmenessä osia voimme tehdä tätä mietintö pannaan pöydälle viidestoista toista kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistuntoon hyväksytty

ei tarvita kovinkaan kummoista mielikuvitusta jotta voisi ymmärtää tarkoituksellisen tietojärjestelmiin kohdistuvan lamaannuttavan hyökkäyksen vakavuuden yhteiskunnan eri osa alueilla

toisaalta hyvä niin sillä maamme rooli kansainvälisissä turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä on pitkään tukeutunut pitkäjänteiseen ja yhdensuuntaiseen toimintaan

taloudellinen tilanne ohjaa etsimään yhteistyötä eri tahojen kanssa ja oli se yhteistyö sitten nato tai pohjoismaista yhteistyötä sen merkitystä ei pidä aliarvioida mutta ei myöskään sinisilmäisesti luovuttaa pois tärkeitä omia suorituskykyjä yhteistyöhön luottaen

arvoisa puhemies

selontekoa arvioimaan perustetun parlamentaarisen kontaktiryhmän enemmistö piti tarpeellisena että selontekoon kirjataan selkeä linja sotilaallisen maanpuolustuksen menojen lisätarpeista materiaalihankintojen turvaamiseksi ja puolustusvoimien toiminnan tason palauttamiseksi

kontaktiryhmän perussuomalaiset jäsenet edustaja jussi niinistö ja minä pidämme tätä tasoa vielä liian alhaisena sillä jos vähän pyytää niin vähän saa kuten edustaja niinistö parlamentaarisen kontaktiryhmän kokouksessa totesi

vasemmistoliitto ei kuitenkaan halunnut tavoitetta kirjattavaksi ja loppumetreillä myös vihreät kannattivat vasemmistoliiton kantaa jota vasemmistoliitto perusteli muun muassa sillä ettei tulevien hallitusten käsiä voida sitoa

muistutan että täällä on myöskin salissa hallituspuolueitten edustajia jotka olisivat voineet budjettikirjaa laatiessaan ottaa kantaa tähän asiaan ettei tarvitsisi itkeä tästä asiasta

mutta tämä on politiikkaa tämäkin

edustaja holmlund otti puheenvuorossaan esille poliisin tärkeitä mittareita joita ovat toimintavalmiusaika ja rikosten selvitysprosentti

ne ovat helppoja laskea mutta miten me laskemme poliisin työn vaikuttavuuden tekemättä jääneitten rikosten osalta ylläpidetyn yleisen järjestyksen ja turvallisuuden osalta miten me näitä laskemme ja arvotamme

yleisen taloustilanteen heikentymisen ja epävarmuuksien johdosta ei tällä hetkellä ole mahdollisuuksia ennakoiden muuttaa tulevia menokehyksiä

seuraavan hallituksen arvioitavaksi jää millaisia mahdollisuuksia on vastata puolustushallinnon esittämään lisäresurssitarpeeseen ja sen vaikutukseen valitussa puolustusratkaisussa pitäytymiseen

minä toivoisin että tässä salissa ei tarvitsisi murehtia edustajien sisälukutaidosta

kuitenkin näitten puuttuminen heijastuu heti kansalaisten turvallisuudentunteeseen ja toteutuu silloin kun poliisit ajavat keikalta keikalle a ja b luokan hälytystehtäviä eivätkä tee tätä ennalta estävää valvontatoimea

jos te nyt vaivautuisitte lukemaan kunnolla perussuomalaisten tekemän välikysymyksen kysymysosan niin eihän siellä puhuta tämän puolustusvoimauudistuksen vastustamisesta vaan siitä tavasta millä sitä viedään eteenpäin

hallitus näytti kykynsä rohkeisiin ratkaisuihin ja pisti siis päänsä pensaaseen juuri kun siltä edellytettäisiin pitkäjänteisiä ratkaisuja puolustuskykymme ylläpitämisessä ja kehittämisessä

kuvaavaa on myös että silloiset vasemmistopuolueet vastustivat puolustusmenojen kasvattamista siksi että seuraava sota olisi kuitenkin ydinsota jossa suomalaisten ei olisi mahdollista puolustaa itseään

nyt ilmeisesti kuvitellaan että seuraava sota tulisi olemaan tietokoneiden välinen kybersota eikä konventionaalisia aseita tai sotavoimia enää tarvittaisi

arvoisa herra puhemies

ensimmäiseksi täytyy kiittää ministeriä ja ministeriötä hyvin notkeasta toiminnasta että on saatu vielä tämän hallituskauden aikana käyntiin tämän uudistuksen aikaansaanti

kaiken kaikkiaan me olemme oikealla tiellä siinä että pyritään estämään kaikenlaiset kikkailut tekonimikkeiden kanssa ja se että sitä myöden pyritään tuomioitten lieventämiseen

on rajusti yleisen oikeustajun vastaista että joistain talous ja varsinkin verorikoksista tuomitaan kyllä ehdotonta vankeutta niissä on loppujen lopuksi kysymys vain rahasta jota valtion rahapaja kyllä painaa tarvittaessa kolmessa vuorossa jos se loppumaan meinaa päästä mutta samaan aikaan meillä henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista palkitaan käytännössä katsoen mitättömillä ehdollisilla tai jopa yhdyskuntapalvelurangaistuksilla

moni raiskaus tapahtuu perhepiirissä niin kuin tässä edellä kävi ilmi taikka ennestään toisilleen tuttujen henkilöiden kesken

kysymys voi olla eräänlaisesta vallankäytöstä taikka sitten niinkin yksinkertaisesta asiasta että puolisoiden seksuaaliset tarpeet eivät vain yksinkertaisesti kohtaa

rangaistukset olivat ne sitten kuinka ankaria tahansa ovat kuitenkin tälle ongelmalle vähän niin kuin aspiriini vuotavalle haavalle

mielestäni modernin yhteiskunnan pitäisi mahdollistaa turvallinen väylä erilaisten seksuaalisten tarpeiden tyydyttämiseksi ja vastaavasti henkisesti sairailla henkilöillä pitää olla mahdollisuus tehokkaaseen hoitoon

mikäpä oikeus meillä niin sanotusti terveillä on määritellä kenelle kuuluu oikeus tyydyttävään

edustaja juvonen

yks kaks jermu sukupuolielämään ja kenelle ei hyvää mieltä että ihmisiä siivoamaan edistävien televisiota lie vikainen juttu jaana virtanen hävisi naisten flores pisteen

raision futistaan eni

arvoisa herra puhemies

ohjelmassaan hallitus sitoutui turvaamaan poliisipalvelut koko maassa ja tavoitteena piti olla poliisien määrän vakiinnuttaminen vähintään nykytasolle koko vaalikauden ajaksi

arvoisa puhemies

nämä a luokan tehtävät ovat pääsääntöisesti tehtäviä joissa on todella akuutti henkeen tai terveyteen liittyvä uhka

se että poliisi on vielä toistaiseksi pysynyt tavoitteissaan edellä mainituissa toimintavalmiusajoissa tarkoittaa että hälytystehtävien hoitaminen on pois ennalta ehkäisevästä toiminnasta

kansalaiset näkevät poliisin vain tämän ajaessa kiireisestä tehtävästä toiseen käsi vanhenevalla kalustolla

liikennevalvonta uhkaa jäädä muutaman tolppakameran varaan

ylinopeuksia niillä voidaan hetkellisesti karsia mutta rattijuoppoja tai holtittomalla ajotavallaan muita vaarantavia ei kameroilla liikenteestä pois poimita

vähenevät resurssit tarkoittavat tutkijakohtaisten juttumäärien kasvua ja vähäisempien rikosten tutkinnan keskeyttämistä heti ilmoituksen kirjaamisen jälkeen

ei siinä muutama polkupyörävarkaus paljon huomiota saa kun vakavampia rikoksia tuodaan jatkuvasti lisää pinon päällimmäiseksi pinon joka on ehkä alaosastaan jo homeessa

on myös poliisin etu että otetaan vakavasti toiminnan kehittäminen kustannusten läpinäkyväksi saattaminen ylimmästä johdosta alkaen hankintaosaamiseen panostamista unohtamatta

myös poliisijohdon täytyy nyt käytännön toimin osoittaa et teivät menoleikkaukset tarkoita vain suurempaa työtaakkaa harvenevalla ja uupuvalla väkimäärällä ja vanhenevin ja hajoavin työkaluin

minua jollain tavalla väsyttää tämä maininta siitä että rajavartiolaitos ei ole porannut resurssiensa perään

no eiväthän sotilaat poraakaan resurssiensa perään

jos poliisi olisi tehnyt samanlaisia liikkeitä kuin rajavartiolaitos niin oulussa ei paljon polliisia näkyisi ehkä joku peltipolliisi siellä rotuaarilla ja kaikki muut olisivat täällä jossain muualla

edustaja östman kun te puhuitte että onko tämä poliisivaje tapahtunut tällä vaalikaudella niin ei todellakaan ole koska tämä valtion tuottavuusohjelma joka oli käytännössä irtisanomisohjelma aiheutti sen että poliisilaitoksilta eläkkeitten takia vapautuvia virkoja ei enää täytetty koska ei ollut varaa elikkä poliisipula on ollut jo pitkään tapahtuva kehitys

mutta näihin pora kolmosen luotettavuuden mittareihin mitä valiokuntakin mietinnössään korosti pitää saada kyllä jonkinnäköinen tolkku ennen kuin me voimme arvioida pora kolmosen vaikutuksia niin liikenneturvallisuuteen raskaan liikenteen valvontaan kuin harmaan talouden torjuntaankin

rajavartiolaitos on täällä erinomaisen hyvänä esimerkkinä siitä kuinka onnistunut rakenneuudistus tehdään ja samalla kaavalla olisin toivonut myös poliisin rakenneuudistuksen tehtävän

mitä tulee näihin pora uudistuksiin niin joka ikisen poran tavoitteena oli vähentää päällystöä keventää hallintoa ja lisätä ukkeleita kentälle näin sanoakseni

siellä aikoja sitten oli kuusi poliisimiestä kolme partiota ja nyt siellä on enää yksi partio jäljellä

tätäkö tämä pora sitten todellisuudessa on

arvoisa puhemies

edustaja zyskowicz minä tulen ilomielin muistuttamaan teitä siitä että yhteiskunnassa on nämä kaksi pointtia tässä tulevan vaalikauden aikana

ja minä perustelen tätä nyt ensiksi sillä että poliisina ollessa minä yleensä törmään näihin ihmisiin jotka tuntevat erittäin hyvin oikeutensa mutta eivät ole millään tavalla hajullakaan niistä pikku velvollisuuksista mitä ne tuovat tullessaan

minun mielestäni tämä ei oikein kohtaa realismia eikä oikeudenmukaisuutta että jos opiskelija opiskelee toisella paikkakunnalla ja yrittää lähteä rakentamaan itsenäistä elämää niin vanhemmille annetaan velvollisuus jopa pakko rahoittaa tuota opiskelua

se pitäisi tulla sitten rakkaudesta ja vapaaehtoisuudesta jos se tällä tavalla ajatellaan

no te saatte varmaan kohta vastauspuheenvuoron

sitten te myöskin mainitsitte että meillä on paras opintotuki maailmassa ja se varmasti pitää paikkansa mutta se on valitettavasti myös aika monella opiskelijalla ainoa mahdollinen tulo opiskeluiden aikana

koska me emme luota ekphen

edustaja lindtman on vielä nuori mies mutta hän vielä varmaan jossain vaiheessa oppii ja muistaa että ekonomistit krugman ja roubini joita perussuomalaiset ovat käyttäneet tässä välikysymyksessä ovat erittäin vasemmistolaisia ekonomisteja

herra puhemies

kun tässä salissa kuulin tänään sanottavan ja nimenomaan poliisista puhuttaessa että poliisia johdetaan pelolla tai siellä johdetaan pelolla hallinnossa niin tiedän että se pitää erittäin paljon paikkansa

nyt haluaisin kyllä ministerin mielipiteen siitä millä lailla ovat poliisin toimintamahdollisuudet kun tässä ovat esitutkinta ja pakkokeinolain uudistukset olleet ja on tullut useita juttuja joissa poliisimiehiä on saatettu edesvastuuseen poliisirekistereitten perusteettomasta käytöstä

minkälaisiin toimenpiteisiin ministeri aikoo ryhtyä että sisäinen ilmapiiri poliisihallinnossa vihdoista viimein alkaisi puhdistua ja siellä voitaisiin tehdä rehellisesti töitä pelkäämättä sitä että on pitkillä tiedoilla kohta kuultavana

mutta hypätäänpäs vähän ylemmäksi maan pinnalta lentoliikenteeseen ja siellä nimenomaan finavian toimiin aluelennonjohdon häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi tai lähinnä toimintaedellytysten ei niin hyvään hoitamiseen

finavia haluaa nimenomaan säästöihin vedoten siirtää kaikki munat samaan koriin elikkä tuoda tampereelta aluelennonjohdon myös tänne helsinki vantaan lentoasemalle

me tiedämme jo itäisestä ukrainasta että viisi minuuttia siitä kun vihollisen koneet laskeutuivat kentälle lennonjohto oli vihollisen vallassa

vaikkei näin vakavasta tilanteesta välttämättä ole kysymys on kuitenkin sellaisia tilanteita jolloinka meillä pitää olla varajärjestelmät turvallisessa paikassa

toivoisin että tähän ministeri ottaisi hyvin voimakkaasti kantaa

hallitus on runnonut läpi tätä puolustusvoimauudistusta ja samaan aikaan sysännyt vielä sekaan melkoiset budjettileikkaukset jotka kohdistuvat erityisesti puolustusmateriaalihankintoihin